kun kuntavaalien kautta valitaan maakuntaliittoon valtuusto ja sitten se valitsee hallituksen niin äänestystapahtuma on aika kaukana siitä mitä sitten lopulta tapahtuu maakuntaliiton hallituksessa joka kuitenkin on se toimiva elin

tämä on nurinkurista

jatkovalituskiellon korvaaminen toisella huonosti kaavoitus ja oikeusturvajärjestelmän perusteisiin soveltuvalla ratkaisulla ei ole perusteltavissa

sähköiset järjestelmät pystyisivät auttamaan edistämään potilaan hoitoa mutta kömpelyys usein huono yhteensopivuus ja nimenomaan alhainen teknologian taso näissä tietojärjestelmissä ja tietokoneissa ei mahdollista tätä hyödyn saamista

on tosiaan ihmeellistä että esimerkiksi lapsilisien asemaa ei todella ole toimeentulotukisäädöksissä huomioitu asiallisella tavalla vaan kaikki lapsilisäkorotukset johtavat vastaavasti toimeentulotuen vähenemiseenihin niillä henkilöillä jotka saavat emolla molempaa etuutta ja

he tekivät sen siihen vanhaan formaattiin

tässä myöskin on tullut hinta vastaan

saksassa ranskassa espanjassa italiassa joka paikassa saattaa olla monisatavuotisina kerroksina rakennuksia nykyaikaisessa käytössä

siellä se peruskorko omavastuukorko on edelleenkin liian ylhäällä ja kuulimme vastikään ministeriltä että tämä kannustin ei ole vielä oikein toiminut

nämä sitrastakin poikineet hankkeet ovat viime vaiheessa tulleet varsin kalliiksi yhteiskunnalle ja yhteiskuntaa ylläpitäville veronmaksajille

lopuksi toteaisin että on hienoa että kms kehittyvien maakuntien suomi ei saanut ainakaan tähän mennessä ole saanut niskalenkkiä tässä asiassa ja näin ollen eduskunnan ympäristövaliokunnan mietintö on nyt kuitenkin lähtökohtaisesti ympäristöpainotteinen

arvoisa herra puhemies

se on enemmän tällainen siunaava toimija

tietysti on hienoa se että meitä on näinkin paljon täällä ja siitä huolimatta että jaetaan mielipiteitä kahtia menee hyvin selkeästi pystymme tästä keskustelemaan

näin ollen näitä energiatehokkuuteen liittyviä kannustimia toivomme lisää ja nimenomaan vaikuttavalla tavalla ja ratojen rakentamiseen enemmän kuin maanteihin

siinähän silloin alun perin hallitus esitti sen kaltaista esitystä että jos asemakaavaan liittyvä kysymys olisi ratkaistu jo yleiskaavavaiheessa niin siitä ei saisi suoraa valitusoikeutta hallinto oikeudesta korkeimpaan hallinto oikeuteen vaan tarvitaan valituslupa

tähän tyyliin me aivan toisella kulttuuripohjalla emme aina tietysti ikään kuin sisäistä sitä kulttuurin merkitystä

ministeri risikko on paikalla ja se on arvokasta

edelleen tällainen pyramidirakenne korostuu myös tässä yhteistyöalueasiassa

on varmasti hyvä että kehitetään terveyden ja sairaanhoitoa mutta siinä ei saisi olla ytimenä ikään kuin ideologinen yksityistämishalu ja päämäärä

esimerkiksi meidän kohdallamme kymenlaakson liitto ja etelä karjalan liitto valitsevat kuuden hengen yhteistoimintaryhmän

me olemme tässä niin uusia

mutta haluaisin vielä lopuksi arvoisa rouva puhemies viitata kymenlaakson maakuntamuseon lausuntoon ja siihen että nopeissa purkutapauksissa tarvitaan siis edelleenkin nopeaa lainsäädäntöä nopeita toimenpiteitä

maapallon ovat markkinavoimat ajaneet talouskriisiin

se ei ole kestävää

se demokratia edelleenkin kyllä siinä kapenee ja pyramidin huippu on aika terävä

karpelalle tuosta toteamuksesta

tämä kapitalismin ahneus on nyt myös saapunut suomeen ja iskee erityisesti pienituloisiin

mielestäni myös nämä sitran esimerkit joilla se on tullut julkisuuteen sairaanhoidon yksityistämistapauksissa puhuvat tämän johtopäätöksen puolesta että tällainen ideologisperäinen yksityistämistarve tarpeen välttämättömyys ei ole kokonaisvaltaisesti asiaa eli terveydenhoitoasairaanhoitoa tarkastellen niin

totean että varmasti eduskunnasta löytyy myös enemmistö tämän mietinnön taakse

jopa niin selkeästi tilanne on kehittynyt että ministeri katainenkin on tämän tilanteen tunnustanut että uhka on suuri

silloin ympäristövaliokunta muutti hallituksen esitystä niin että mikäli maankäytön tarkoitus on pääsääntöisesti ratkaistu

meillä on petoja liikaa

tässä todella on työelämä ja tasa arvovaliokunta tehnyt sillä tavalla hyvää työtä että se on katsonut tätä asiaa tarkasti

totesin että tämä on ministeriltä liian vähän analyyttista puhetta eduskunnassa koska samalla tavalla puhuvat myös he jotka haluavat yleensäkin eliminoida petokannan

tämä on suomen kansallispuistojen näkökulmasta iso asia ja luonnonsuojelualueiden näkökulmasta iso asia myöskin alempitasoisten suojelukohteiden näkökulmasta nimenomaan koska kysymyksessä on ennakkopäätös

silloin kyllä paikallisten elyjen on hyvä pitää hoksottimet valveilla ja seurata sitä keskustelua mitä käydään alueilla näistä rakennussuojelukysymyksistä

silloin tietysti pitää kysyä mitä tapahtuu pienituloisimmille ihmisille niille joilla on pienet tulot jotka sairastavat jotka ovat pienten eläkkeiden sairauspäivärahojen varassa tai jotka ovat muuten pienituloisia kuten esimerkiksi työttömät tai sellaista työtä tekevät josta maksetaan liian pientä palkkaa

ssä

siellä on muun muassa suunnitteluprosessin käynnistäminen luonnonvarojen ja ympäristöä koskevien suunnitelmien osalta

nyt kun katson näitä vastalauseita niin täytyy kyllä nostaa valiokunnan opposition arvostus todella korkealle koska tässä on pystytty paneutumaan hyvin syvälle tähän asiaan

niin silloin käyttää valitus tai niin silloin yleiskaavassa asiaa koskeva asemakaavavalitus vaatii valituslupajärjestelmän hallinto oikeudesta korkeimpaan hallinto oikeuteen

siis tarkoitan nyt vain sitä pientä joukkoa ihmisiä joilla on huonoja ajatuksia päässä ja jotka harrastavat eläinrääkkäykseen verrattavaa salametsästystä ja niin edelleen

kyllä siinä aika tavalla annetaan ikään kuin tällaista sanoisinko älyllistä mahdollisuutta teoreettista mahdollisuutta tällaisen ympäristösuunnitteluprosessin käynnistämiseen sellaiselle taholle joka välttämättä minun mielestäni ei sillä tavalla ole siihen valmis kuin ovat valtiovallan ympäristöministeriön suomen ympäristökeskuksen ja alueellisten ympäristökeskusten vielä tänään hengissä mutta eivät enää kohta voimavarat

keskustelu on päättynyt

kansallispuistolain aikanaan laatineiden kansanedustajien ja ministereiden tahto oli säilyttää lailla rauhoitetut alueet sellaisenaan tuleville sukupolville niiden luonnonoloja mitenkään häiritsemättä

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmeneskolmas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kahdeskymmenesseitsemäs

toisin sanoen kysymys on siis maankäytön luonteesta onko kysymyksessä esimerkiksi asumiseen liittyvä maankäyttö virkistysalueeseen liittyvä maankäyttö tämän tyyppisestä kysymyksestä

mustajärvi totesi että viedään tiukempaa linjausta kuin mitä eu edellyttää

karpela sanoi paremmin analyyttisesti keskustelemaan

tällöin pitäisi kuntien talouden olla kunnossa koska kunnissa on ne puskurit jotka tukevat ihmisen selviytymistä

jos ajatellaan työttömien toimintaa taikka korttelikoteja niin ne eivät todellakaan kilpaile markkinoiden kanssa ja tässä tällainen markkinaliberalismi markkinakilpailu jotenkin tungetaan paikkaan johonka se yksinkertaisesti ei mahdu

tämä vaikeuttaa tietysti tätä debattia

kaksituhattakymmenen pidettävään täysistunto hyväksy tänne

tämän lainauksen tämän kannan antoi valiokunnalle akatemiaprofessori ilkka hanski helsingin yliopistosta

hoskosen puheen perään todeta että valiokunnan sinänsä yksimielisesti hyväksymät ponnet toteavat nimenomaan sen että tulee lisätä avustusta erityisesti pienituloisten kotitalouksien jätevesien käsittelyn parantamistoimien toteuttamiseen

valitettavasti kuntatalous ei ole kunnossa ja varsin monessa kunnassa valmistaudutaan tulevan vuoden ensimmäisinä kuukausina avaamaan budjetteja siitä tilanteesta mihin ne loppusyksystä on solmittu

silloin päädyttiin tähän valituslupajärjestelmään

hän on suomen eniten lainattu tiedemies kansainvälisesti häntä on referoitu ja hänet on vastikään valittu yhdysvaltain tiedeakatemian jäseneksi

tästä kävi kotkasta marja paldan muiden muassa puhumassa valiokunnalle

haluan painottaa sitä että opposition linjaus on hyvin samanlainen ja nämä ovat aika yhdenvertaisia asioita

tällöin uhka on todellakin se että hoivan ja hoidon taso laskee ja tällöin myöskin nämä ihmiset jotka muutenkin kärsivät taloudellisista ongelmista joutuvat sitten myöskin palveluista luopumaan

eli ei niitä aivoja jotka tarvitaan tämän tyyppisten suunnitelmien käynnistämiseen ainakaan sieltä kymenlaakson liiton voimavaroista löydy

tämä täällä ed

olen erittäin ylpeä siitä että valiokunta on saanut kuultavakseen tämän tasoisia asiantuntijoita

pöydälle panoa varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmeneskuudes

siellä on yksi ihminen jonka vastuualueella on ympäristö luonnonvarat ja siinä se on

puhemiesneuvosto ehdottaa että niiden pannaan pöydälle kahdeskymmenesseitsemäs kymmenettä pidettävään

hyväksyttäneen hyväksytään

myös silloin kun suomen johtavat ekologit biologit geologit kävivät vetoamassa ennen tämän asian käsittelyä valiokunnan jäseniin eduskunnan tiloissa hän johti delegaatiota ja puhui sen puolesta

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmenesseitsemäs

sitten on maakuntaliiton näissä asioissa varsin ansioitunut maakuntajohtaja tapio välinoro siis näissä hallinnon asioissa ja muutama muu hallinnon ihminen

terveyskeskuslääkäreiden riittävyydestä puhuttiin ja toivoa pitää oikein peukaloita pitää pystyssä sen puolesta että tämä toimiva terveyskeskus hanke löytäisi avaimet tähän ongelmaan

siis eduskunnan jäsenten mielestä joidenkin mielestä suomen edus ta edusti samalla edusto suomella on edustavuusongelma euroopan unionin kokouksissa

pöydällepanoa varten esitellään pari eristyksen kahdeskymmeneskahdeksas

ilmaista juustoa on vain hiirenloukussa

tässä joudutaan siihen ristiriitaan että kysymyksessä toisaalta on detaljityyppinen asemakaava ja varsin yleisluontoinen yleiskaava ja niiden käsittely on varsin eritasoista

arvoisa herra puhemies

lääkärit ovat useita kertoja todenneet että kysymys ei ole palkkauksesta ehkei virkamääristäkään vaan työolosuhteista että pitäisi olla vanhempi kollega paikalla jonka neuvoihin voidaan tukeutua ja niin että lääkärit voivat tehdä sitä työtä johon heidät on koulutettu eikä niin että he toimivat jonkinlaisina pikku byrokraatteina

avoimuutta ei ole eikä ennakoitavuutta jota pitäisi saada nyt siihen uuteen lakiin eli vaalituen pitäisi olla äänestäjien tiedossa ennen vaaleja

todella eläinten käyttöä epäeettisesti pitää aina vähentää muun muassa koe eläinten kohdalla tällainen on tärkeä alue

puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kahdeskymmenesseitsemäs kymmenettä pidettävään täysistunto hyväksyttäneen räksyttää pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmenesyhdeksäs easiat puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kahdeskymmenesseitsemäs kymmenettä pidettävään täysistunto hyväksyttäneen

pulliainen totesi voidaan katsoa minkä politiikan mukaan kukin priorisoi toimintaansa kun nähdään näitä hintoja ja esityksiä rinnakkain

tämän käynnistämisen lisäksihän on vielä niiden erilaisten suunnitelmien yhteensovittaminen

ukkola sitten sanoi mistä on kysymys

me tiedämme että on olemassa muita keinoja kuin käyttää elävää eläintä erilaisissa kokeissa monilla kerroilla ehkei kaikissa kokeissa mutta on sellaisia tapauksia

kyllä minusta tämä keskustelu on ollut aika epäreilua presidenttiä kohtaan ja hyvin epäloogista myös sen vuoksi että kun eräät kritisoivat suomen presidentin joka on vaaleilla valittu vahvalla äänestysosallistumisprosentilla osallistumista eu kokouksiin silloin kun on ulkopolitiikan asioista kysymys jostain venäjä politiikasta esimerkiksi niin nämä samat henkilöt hakevat eulle presidenttiä jota ei valita millään vaaleilla

tällä hetkellä nykyhallitus priorisoi toimintaansa niin että lasku lähetetään kuntien kautta pienituloisille ihmisille sairaille vanhuksille ja lapsille jotka kokevat tämän taloudellisen laman ja saavat sen maksun maksettavakseen heikentyneinä palveluina

täällä tuli jo se esille että suuri ajatushan on se mistä aikaisemmin on keskusteltu että pääkaupungissa päätetään sen jälkeen kun on hallitusohjelma hyväksytty millä tavalla viedään valtion koneiston läpi aina sitten sinne maakuntaliittoihinkin tämä valtakunnallinen suunnittelu

tähän liittyy myös epäily siitä että osin kysymys on myös taannehtivasta lainsäädännöstä koska aikaisemmin on jo hyväksytty yleiskaava ja sitten myöhemmin ikään kuin siihen palataan asemakaavavaiheessa ja asianomainen ei ole tiennyt yleiskaavavaiheessa että hänen olisi pitänyt ottaa huomioon asiat jotka mahdollisesti tulevat asemakaavavaiheessa esille

katto pitää olla vaalituella

viittaan ensinnäkin myös siihen että oikeusasiamiehen kertomus on todella hyvä ja hieno niin kuin koko toimiston toiminta ja mielenkiintoista on myös tämä lajittelu eli oikeusasiamiehen havainnot perus ja ihmisoikeuksien laillisuusvalvonnassa

salolainen on käyttänyt

täällä ei edustaja saa vain on myös käyttö kysymys on siis muusta kuin siitä että me nyt rakennamme ikään kuin hotellia kun ennenkin on ollut hotelli

seuraava täysistunto on

petri salon kanssa olen samaa mieltä

se luontoon päästäminen on näitä eläimiä kohtaan julmaa ja myöskään luontoa kohtaan se ei ole kestävää

edelleen terveydenhoitolaki tuli täällä keskustelussa esille

ovatko sitten kaikki kansanedustajat taikka ehdokkaat olleet vaalituen suhteen samassa asemassa toimineet samalla tavalla

mutta sitten mitä tekevät suomalaiset turkistarhaajat

he tarhaavat kettuja erityisesti tässä tapauksessa kettuja pakkaavat ne häkkeihin vievät vantaalle ja lastaavat finnairin koneeseen kohti kiinaa

se on hyvin politisoitunutta ja se voi olla ongelma kun kysymys on ympäristönsuojelusta ja luonnonsuojelusta ja se on sitten se asia josta olemme aikaisemmin keskustelleet

eli wall streetiltä lasku suomen hallituksen ja eduskunnan budjettipolitiikan kautta kunnille ja siellä se jaetaan sitten näille mainitsemilleni ryhmille heikentämällä heidän peruspalvelujaan

omassa aikaisemmassa puheenvuorossani viittasin siihen että silloin kun sitä lakia säädettiin niin lakiehdotuksissa jotka eivät sitten lopulta saaneet lainvoimaa oli mukana myöskin sen ajan määrittely enimmäisajan määrittely jonka aikana tarvittavan hoidon tarve on määriteltävä

itse pidän eun tärkeimpänä tehtävänä ja sen olemassaolon oikeutena sen vahvaa ympäristöpolitiikkaa etenkin ilmastonmuutoksen estämistä

mutta tämä maakuntaliitto onko se niin millä tavalla tämä maakuntaliitto tähän poliittiseen ohjaukseen integroidaan ja mikä on maakuntaliiton valmius ottaa vastaan sitä ohjausta ja miten se sen ottaa tämä on auki ja mielestäni ongelmallinen asia

tämä mielestäni on monella tavalla viittaan siihen mitä ed

rouva puhemies

on varsin monta kansanedustajaa meistä jotka ovat itse maksaneet käytännössä koko vaalin kulut huolimatta siitä että ne ovat kohtuullisen korkeat

se oli tästä asiasta hiukan värikäskin mutta kieltämättä näitä ed

salo totesi aikaisemmin epäeettistä ja vie tätä tapaa edelleenkin olosuhteisiin jotka todennäköisesti ovat vielä huonommat kuin suomessa

haluaisin todeta ympäristövaliokunnan työskentelystä että siellä ei sen tyyppistä ollut

nepposen käytännön huomioita haluan tässäkin yh teydessä kyllä viitata siihen että olisi paljon mukavampaa katsoa ja lukea sellaisista hankkeista joissa suomi valtiona on mukana jotka eivät ole pintataistelualusten rakentamissuunnittelua